uskon että meillä on varaa huolehtia paremmin kaikkein heikoimmista

jos me kaikki voimme paremmin työllistymme paremmin sairastamme vähemmän saamme yhteiskuntaamme vahvistuvan

kysymys tulee uudistaakseen emu

hyvän kierteen

ilmastonmuutos on ihmiskunnan suuri haaste joka edellyttää muutoksia elämäntapaamme

liikenteen päästöt ovat vastuussa noin viidesosasta suomen kasvihuonepäästöjä joten joukkoliikenteen infrastruktuurin rakentamista ja joukkoliikenteen käytön lisäämistä on tuettava olipa kyse sitten pääkaupunkiseudun raidehankkeista maaseudun joukkoliikenteestä tai perusradanpidosta

tärkeitä raidehankkeita uudellamaalla on helsinkiriihimäki rataosan kapasiteetin lisääminen pääkaupunkiseudun metrohankkeet espoon kaupunkirata sekä hyvinkäähanko rataosan sähköistys

esimerkiksi pitäisi kiirehtiä elsa rataa eli espoolohjasalo yhteyttä

nythän on niin että pyöräteitä sijoitetaan vähän minne sattuu minne muun infran jälkeen sattuvat sopimaan toisinaan moottoriteiden varsille

siksi olisi tärkeää laatia sekä kaupunkikohtaiset että seudulliset kevyen liikenteen suunnitelmat ja myös toteuttaa ne huolella

tässä yhteydessä on hyvä varmistaa myös lasten ja ikäihmisten turvallinen ja esteetön liikkuminen

arvoisa puhemies

kehäteiden ruuhkissa seisovista autoista tulee paljon ilmastopäästöjä joten on hyvä että myös kehäteiden i ja iii parannukset jatkuvat

espoon länsimetron kannalta on tärkeää että louhintatöitä voidaan jatkaa keskeytyksettä mikä edellyttää suoraa siirtymää kakkosvaiheen matinkyläkivenlahti rakentamiseen

talousvaliokunnassa kuulimme asiantuntijoilta että kertatoteutuksen taloudellisuus korostuu erityisesti suurissa systeemihankkeissa kuten raideliikennehankkeissa

espoon metron kohdalla tämä tarkoittaa sitä että projektiorganisaatiot rakentajat ja muut yhteistyökumppanit olisivat valmiina jatkotyöhön mikä tuo merkittäviä kustannussäästöjä

valtiovarainvaliokunta painotti lausunnossaan kaupunkiseutujen maankäyttöä asumista ja liikennettä koskevien aiesopimusten tärkeyttä koko maan hyvinvoinnin synnyttämisessä

myös ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta on keskeistä eheä raideliikenteen varrelle sijoittuva yhdyskuntarakenne

arvoisa rouva puhemies

pakolaisaseman saaneelle ehdotettu kolmen kuukauden poikkeus toimeentulon edellytyksestä on epärealistinen ja riittämätön

perheenyhdistämistä hakeva voi joutua matkustamaan pitkiä matkoja vaarallisia reittejä lähimpään suomen suurlähetystöön jättämään hakemuksen

hallituksen esityksessä poikkeamisesta annetut soveltamisesimerkit lapsen vakava sairaus tai vamma osoittavat että kyse on erittäin poikkeuksellisesta menettelystä

suomi ole kokoasi suurempi käännä katseesi tulevaisuuteen kasvuun ihmeeseen lapseen

perheenyhdistämishakemuksen voi tehdä vain ulkomailta käsin mikä on edustustoverkoston leikkaamisen viisumikäytäntöjen raskaan byrokratian ja välimatkojen takia käytännössä hyvin vaikeaa

mitä ministeri ajattelee mitä voisimme tehdä muuta kuin jakaa näitä avustuksia mitkä toki ovat tärkeitä kuten nytkin valiokunta on lisännyt homekoulujen korjausavustuksiin rahaa

miten me saisimme kunnat pitämään paremmin huolta kiinteistöistään korjausrakentamisessa kunnostuksessa ja miten saisimme rakennettua parempaa laatua

eräs nuori pakolainen kertoi että hänen sisarensa mies sai surmansa taistelussa ja pian tämän jälkeen sisar menehtyi pommituksessa

toivoisin että tekisitte yhteistyötä tässä tarkastusvaliokunnan kanssa

ovet eurooppaan on suljettu

euroopan on kohdattava yhdessä suuri humanitäärinen pakolaiskriisi kannettava maittain solidaarisesti vastuuta

arvoisa puhemies

kannatan edustaja karin esittämää hallituksen esityksen hylkäystä

arvoisa puhemies

ilmastonmuutoksen torjunta ja energiatehokas tekniikka kuin myös ympäristöä suojelevat tekniikat ovat kyllä se tulevaisuuden mega trendi millä suomi pärjää tässä globaalissa maailmassa

elämme tosiaankin globaalissa maailmassa jossa ilmansaasteet kulkevat maan rajojen yli ja jossa myös markkinatalous on aivan maanlaajuista

edustaja jalosen puheesta sai sellaisen käsityksen että ikään kuin me suomessa voisimme täällä tehdä yksin omin päin omia ratkaisuja ja saastuttaa vaikkapa omaa maatamme ja siitä olisi meille jotakin erinomaista hyötyä tässä globaalissa maailmassa

tuli erittäin elävästi mieleen perussuomalaisten vaaliaikainen ilmasto ohjelma jossa esitettiin että suomi sanoutuu irti kaikista kansainvälisistä ilmastoneuvotteluista päästökauppaohjelmasta ja ilmastosopimuksesta ja sen jälkeen lähtee esittelemään maailmalle jotakin utopistista uutta omaa ohjelmaansa joka sitten ikään kuin otettaisiin ilolla vastaan

toivotan onnea maatalousministerille näihin vaativiin eu neuvotteluihin

suomella on kaikki mahdollisuudet saada nyt parempi tulos kuin aikaisemmin kun suoria tukia jaetaan tasaisemmin ja epäsuotuisat alueet huomioidaan

on erinomaista että olette ottaneet tämän luomun ja lähiruuan kehittämisohjelman heti ensi töiksi mukaan ohjelmaan

kysyisinkin millä tavalla julkisten hankintojen kautta voisi myös edistää luomua ja lähiruokaa

yksi näkökohta mikä on hallitusohjelmassa on että halutaan markkinoiden kautta saada viljelijän tulotasoa nousemaan kaupan osuutta pienemmäksi viljelijän osuutta suuremmaksi

onko ministeriössä jo kaavailuja minkälaisella strategialla tätä tavoitetta lähdetään edistämään

arvoisa rouva puhemies

uraanin etsintä on vilkastunut suomessa

nyt suunnitellaan talvivaaran uraanin talteenottoa sivutuotteena ikään kuin tämä vähentäisi säteilyongelmia

se vaarantaa poronhoidon toimintaedellytykset ja saamelaisten alkuperäiskansojen oikeudet

nuorttijoki sivuhaaroineen uhkaa jäädä kaivosalueen alle

uraanikaivostuotannossa syntyy radioaktiivista ja kemiallisesti myrkyllistä jätettä joka saastuttaa vesistöjä ja maa alueita sekä altistaa ihmisiä säteilylle ja raskasmetalleille

tuhannet suomalaiset pelkäävät uraanikaivoshankkeiden takia juomavetensä viljelysmaidensa ja asuinympäristöjensä puolesta

jyrki kasvi piti hyvän puheenvuoron jossa hän pohti yhteiskuntien vakautta ja sitä kuinka pitkälle vuosikymmeniksi ydinvoimapäätökset vaikuttavat

me emme halua uraanikaivoksia tänne miksi sitten toisaalle

vaikka ydinvoimalaonnettomuuden riski on hyvin pieni on se kuitenkin olemassa

vakavan ydinonnettomuuden vaikutukset ovat niin laajat ja tuhoisat että vakuutusyhtiöt eivät ota ydinvoimaloita vakuutettavakseen

historiassa on pelottavia esimerkkejä ydinvoimalaonnettomuuksista ja lukuisia läheltä piti tilanteita

arvoisa puhemies

toistaako suomi taas saman virheen

myös käytöstä poistettujen laitosten purkaminen maksaa

nyrkkisääntö on että purku on neljä kertaa rakentamista kalliimpaa

keitä me kuuntelemme

tuetaanko menneeseen tarrautujia jotka huutavat suureen ääneen halpaa sähköä vai tuetaanko tulevaisuuden menestyjiä muutosvastarinnasta huolimatta

arvoisa puhemies

itse asiassa ruotsi on jo ottanut käyttöön tämän matalarikkisen polttoaineen ja he kompensoivat omaa laivaliikennettänsä väylämaksujen alennuksilla

täytyy myös muistaa se että suomessa on wärtsilä joka pystyy valmistamaan näitä rikkipesureita ja neste oil pystyy valmistamaan matalarikkistä polttoainetta elikkä tavallaan meillä on myös teollisuutta joka pystyy hyödyntämään näitä mahdollisuuksia

pääosin ulkomaalaisella työvoimalla rakennetut yksityiset laitokset eivät palvele yhteiskunnan kokonaisetua vaikka ne onnistuisivat toimimaan voitolla jos vaihtoehtona ovat uudet tekniikat ja kotimainen työllistäminen

mitä tulee ylipäänsä polttoaineen rikkipitoisuuteen niin kaikissa muissa ajoneuvoissahan tästä korkeasta rikkipitoisuudesta on luovuttu jo aikapäiviä sitten

on itsepetosta uskotella että uusiutuvan energian paketti saisi toteutuakseen tarpeeksi pääomia jos meillä on ylimääräistä halpaa sähköä jota riittää vientiinkin

edustaja tynkkynen erittäin hyvin esitti arvion siitä että voi olla että jopa näitä kustannuksia nyt hieman liioitellaan koska onhan siinä luonnollisesti vientiteollisuuden etu kyseessä

mutta aika näyttää sitten kuinka käy ja saako suomi tämän viiden vuoden siirtymäajan jota kuitenkin yksimielisesti olemme hakemassa

arvoisa rouva puhemies

junaliikenteen tukeminen on keskeistä ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta ja sen pitää toki olla silloin nopeaa ja tehokasta ja edullista asiakkaan käyttää

siksi on vähän nurinkurista että tänä halpalentojen aikana lentoliikenne on niin vahva kilpailija junaliikenteelle vaikka pitäisi olla aivan toisinpäin

tähän perusradanpidon määrärahaan sisältyy myös pisara radan tarkoituksenmukaisuuden selvittäminen mitä pidän erityisen tärkeänä sillä tämä helsingin ratapihan liikenteellinen pullonkaula on niin koko maan kuin myös metropolialueen junaliikenteen hidaste ja radan toteuttaminen edistäisi koko maan hyvinvointia siten

uudenmaan työmatkaliikenne on tärkeä asia koko maan menestyksen kannalta lähijunavuorot mutta myös investoinnit uusiin raiteisiin

länsimetro rakentuu nyt ensimmäisessä vaiheessa matinkylään ja siitä toki on hetimmiten jatkettava metron rakentamista espoonlahteen asti

liikennepoliittinen selonteko on tulossa käsittelyyn ensi keväänä ja siinähän näitä hankkeita tarkastellaan yksityiskohtaisesti mutta sen lisäksi on tärkeää että liikenteen päästöjä vähentävät kehittämishankkeet otetaan tässä selonteossa huomioon

itse asiassa tämä nykyinen menetelmä jolla suuria liikennehankkeita on rahoitettu ei ole kovin kestävällä pohjalla

nimittäin minua ainakin itseäni hätkähdytti tämä tarkastusvaliokunnan selvitys siitä kuinka paljon valtio menetti itse asiassa satoja miljoonia euroja siinä vaan että pohjanmaan rataa rakennettiin pätkä pätkältä ja aina mietittiin saadaanko sitä rahaa sitten lisää ja rakennustyöt keskeytyivät

pitkäjänteisyyttä tarvitaan siis näiden hankkeiden toteuttamiseen ja sen takia onkin tärkeää että liikennepoliittisen selonteon yhteydessä selvitetään liikenneinvestointien erilaiset budjetointi ja rahoitusmallit

arvoisa puhemies

se millä tavalla nyt tässä budjetissa tuetaan joukkoliikennettä ei suinkaan vastaa niitä tarpeita mitä on mutta tietysti iloitsen valiokunnan tekemistä lisäyksistä